esimerkiksi jos me tiedämme että robotiikka tulee tulevaisuudessa viemään työpaikkoja myös kiinasta takaisin eurooppaan niin meidän tulisi täällä panostaa yhteisymmärryksessä siihen että me teemme kaikki panokset

edustaja karhulle sanoisin sitä että eihän perussuomalaiset vastusta sitä että tehdään aitoa hyvää auttamistyötä maailmalla mutta me vastustamme semmoista huonoa hallintotapaa että me jaamme satoja miljoonia kahdenvälisiin hankkeisiin ja niitten rahojen loppupäämäärää me emme voi valvoa lainkaan

elikkä me teemme kaikki panokset siihen että suomeen saadaan syntymään työpaikkoja niitä työpaikkoja mitkä ovat aikaisemman hallituksen aikana menneet maasta pois kiinaan jotta ne palaisivat tänne

siinä mielessä olisinkin kysynyt miten nämä julkiset hankinnat joissa kumminkin kilpaillaan näistä työpaikoista saadaan sillä tavalla tasa arvoiseen asemaan että myös suomalaiset jotka veroja tänne maksavat ja suomalaiset yritykset jotka maksavat veroja tänne pärjäisivät niissä

kun ajatellaan nyt näitä pääkaupunkiseudun kuntia vaikka vantaata mistä olen itse kotoisin niin meillähän tämä kasvu on suurinta ja helsingissä ja espoossa

kuitenkin haluaisin nostaa esille myös tämän edustaja jokisen maininnan näistä talousrikostutkinnan jutuista jotka tulevat yleensä esille viiveellä jolloin rahaa ei enää saada takavarikoitua koska rikolliset ovat jo teillä tuntemattomilla tai ei ainakaan rahaa ole

olisinkin peräänkuuluttanut ministeriltä sitä minkä vuoksi me emme opi siitä miksi hyväksi havaittujen kehitysapujärjestöjen jotka suomessa ovat toimineet jopa vuosikymmeniä panosta ei lisätä

toivoisinkin että hallitus vakavasti suhtautuisi tähän talousrikosten torjuntaan siten että se poliisille antaisi enemmän näitä oikeuksia puuttua asioihin nopeammin mutta ennen kaikkea resursseja

suomen rahoja ja päätösvaltaa ollaan ervvn myötä siirtämässä muualle saman aikaan kun tapahtuu asioita joiden pitäisi toimia varoittavina esimerkkeinä lopettaa hätäily

elikkä voidaanko olettaa myös että maahanmuuttajaväestön kasvaessa myös turvakotipaikkojen määrä kasvaa ja kustannukset kasvavat

arvoisa puhemies

siinä mielessä haen tällä kysymyksellä vastausta ministeriltä siihen joutuvatko pääkaupunkiseudun kunnat maksumiehiksi näissä ylimenevissä paikkabuukkauksissa joihin ei ole määrärahaa osoitettu

tässä on samaa hätäilyä ilmassa kuin aikoinaan kun sonera osti euroopasta ilmaa puhelinoperaattoriverkkojen sijasta muistaakseni yli miljardilla markalla

kuitenkin tärkein syy miksi kyseiset henkilöt tällä tavalla puuttuivat niinistön puheeseen on se että he halusivat kääntää katseen muualle kuin tosiasiaan siihen että perustuslain muuttaminen tältä osalta että mainitaan että suomi on euroopan unionin jäsen ei viittaa mihinkään muuhun kuin siihen että suomi on eun sylikoira

siellä on parin vuoden jonot puuttua rikos epäiltyyn yritykseen ja se vaatii omat seurannat ennen sitä ja niin päin pois ja yleensähän sinne mennään vähän myöhässä ja kirjanpidosta niitä vasta tutkitaan

tämä on selkeä asia poliiseilta tullut viesti että he tarvitsevat resursseja lisää sinne jotta he voisivat jalkautua sinne kentälle paljon nopeammin ja laajemmin

tämähän on kansalaisaloitteen ydin että jos tuomio on mikä tahansa henkilöllä joka ei nauti suomessa kansalaisuutta niin hänet palautetaan tai poistetaan maasta

toivoisin myös tämmöistä jonkinnäköistä ilmiantovelvollisuutta koska ei tämä harmaan talouden harjoittaminen ihan tuntematon käsite ole tavalliselle veronmaksajallekaan koska jokainen meistä törmää siihen tavalla tai toisella

arvoisa puhemies

mitä tulee sitten suomalaisten tekemiin rikoksiin niin toki tästä keskusteltiin jo viime kautena että onko meidän lainsäädäntömme liian löyhä jos täällä eivät saa tuomiota toistuvasti vakavia rikoksia tehneet

kun kerran tässä lain käsittelyn yhteydessä sallitaan myös pohdinta näistä ammattikuljettajien vaatimuksista haluan tuoda myös taksiyrittäjän näkökulman esille

tämän johdosta tein viime kautena esimerkiksi lakialoitteen jossa törkeisiin rikoksiin syyllistyneet eivät saisi automaattisesti minkään näköisiä lievennyksiä

haluan kiittää vielä edustaja zyskowiczia erinomaisesta puheesta siitä mitä se käytännön tasolla on ja toivon että tätä käytännön tason kokemusta myös sinne lakivaliokuntaan tulisi yrittäjien toimesta kuultavaksi

lisäksi lehdistä on saanut lukea että ison britannian lienee merkittävin vakuutusyhtiö lloyds on lopettanut rahansiirrot europankkeihin ja käynnistänyt vastaavan omaisuuden turvaamisoperaation

trafihan tavallaan valvoo näitten taksiluvan saajien koulutusta tai on kuulemani mukaan kilpailuttanut ne koulutukset joissa kuljettajia koulutetaan ja tässä talossahan on hyväksytty sitten tämmöisiä lievennyksiä että esimerkiksi suomen kielen vaatimus ei ole sitä tasoa että välttämättä siinä ammatissa pärjäisi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kuulemani mukaan useat taksiyrittäjät ovat huolissaan myös siitä että trafissa on niin että niistä kokeista pääsee läpi kunhan tarpeeksi monta kertaa menee tekemään sen saman kokeen

elikkä nytten enää taksinkuljettajalta ei vaadita minkäännäköistä paikka tai osoitetuntemusta vaan he tekevät sen kokeen vaikka kuusi kertaa saman paperin kunnes läpäisevät sen

ei tämä enää ole asiantuntijuutta vaan tämä turhien pelkojen luomista koska hallitus ei poista oikeutta varhaiskasvatukseen

yksittäisellä kansalaisella ei ole mahdollisuutta lähteä valtiota vastaan taistelemaan yksittäisen laittomasti perityn arvonlisäveron osalta ajoneuvoveron yhteydessä

kuitenkin olisin toivonut että tässä lakiesityksessä olisi selkeästi kirjoitettu se ei pelkästään korkoasiana vaan myös kaikkina kuluasioina

tämä on kuulemani mukaan tehty helpottamaan nimenomaan maahanmuuttajien pääsyä tälle alalle ja hyvin huomattava osa niistä jotka taksialalla tällä hetkellä autoa ajavat on maahanmuuttajia

arvoisa puhemies

täällä on nyt erikseen mainittu kuluna muun muassa tämä tekstiviestipalveluhomma ettei sieltä enää voitaisi periä kuluja mutta siellä on erikseen mainittu myös se että voidaan soittaa esimerkiksi puhelut vastaanottaa ja niistä voidaan periä kulua

kysymys on annetaanko suomalaisten rahat ervvn nimeä kantavalle taholle joka jakaa ne suurella todennäköisyydellä kriisipankeille joista suomella ei pitäisi olla mitään vastuuta

ei siinä mitään se on hyvä että me luomme työpaikkoja ja muita mutta meidän ei pidä tahallamme pilata jotain toimialaa sillä että me laskemme rimaa tarkoituksella ja olisinkin ministeriltä kysynyt

arvoisa puhemies

halusin vielä vastata edustaja razmyarille puhuitte näistä ihmisoikeuksista hän taisi jo poistua kun translakia viedään eteenpäin

ministeri ihalainen mainitsi käteisen rahan seuraamisen toimenpiteitä hotelli ja ravintola alalla ja toivoisin että harkittaisiin myös esimerkiksi rakennusalalla mihin siellä itse asiassa tarvitaan käteistä rahaa

kreikan tekemiä toimenpiteitä arvioinut ryhmä totesi että kreikka ei ole vuoden aikana tehnyt mitään todellista asioiden korjaamiseksi

minä pahoin pelkään että tekevätkö jotkut pikavippiyritykset sen kaltaista temppua että on pakko soittaa ja varmistaa esimerkiksi jokin asia kuten olen kuullut tämänhetkisen lainsäädännön mukaan

onko jatkossa myös taksiyrittäjällä toivoa siitä että se ammatti pysyy arvossaan ja että trafissa ja muualla pidetään huoli myös näiden työntekijöitten pääsyvaatimusten noudattamisesta

ja nyt kun me elämme taloudellisesti tiukkoja aikoja meidän täytyy pikkuhiljaa mennä takaisinpäin siihen että meidänhän täytyy antaa vanhemmille mahdollisuus hoitaa lapsiaan kotona jos siihen on mahdollisuus mutta silti antaa lapsille oikeus varhaiskasvatukseen jokaiselle sen tarpeen mukaan

yleensä käteinen raha joka liikkuu rakennusalalla on hyvin paljon pimeätä rahaa ja siihenkin voisi miettiä jotain säädöksiä

edustaja kanerva olen samaa mieltä siitä ettei nato ole hyökkäävä osapuoli ensisijaisesti kuten mainitsitte mutta nato naruja taustalla kuitenkin vetää voimakkaasti yhdysvallat

sen vuoksi hallitus on päättänyt laittaa painopistettä lastensuojelussa ennalta ehkäisevään työhön ja pyrittäisiin saamaan purettua näitä laitostyyppisiä toimenpiteitä elikkä lasten huostaanottoa

kaikilla tulisi olla samanlaiset lähtökohdat sille alalle ja siinä mielessä semmoinen vääränlainen positiivinen suhtautuminen ei ole kenenkään edun mukaista

tässä kansalaisaloitteessa ei käsitellä abortin kieltämistä vaan sitä onko terveysalan ammattilaisen osallistuttava siihen vastoin tahtoaan

haluaisin kiinnittää huomiota ei pelkästään julkisen puolen hankintoihin vaan myös näitten pienomakotitalojen rakentajiin ja tällaisiin jotka tekevät taloja tuolla

arvoisa puhemies

aina kun tehdään tämmöinen lainsäädäntö pitäisi miettiä tarkoin se ettei sinne jää semmoisia porsaanreikiä joissa petolliset yrittäjät pääsevät taas kiskomaan vähävaraisilta voittoa

jostain syystä yhdysvalloilla on päivä toisensa perään sotia ja eturistiriitoja ajettavana ympäri maailmaa jatkuvasti

meille kaikille on oma tehtävämme täällä

arvoisa puhemies

sinänsä erittäin kannatettava ajatus tämä että ennalta ehkäisevän työn merkitys tunnustetaan tässä hallituksessa

siellä liikkuu valtavasti pimeätä rahaa ja harmaata taloutta ja siellä on jopa vaikeuksia saada rehellisiä yrittäjiä tekemään töitä ja monet yrittäjät tarjoavat ensimmäisenä pimeätä työtä

jos tämä tuomio jää tällaisenaan voimaan että autoilijat eivät saa sitä rahaansa takaisin mikä on väärin peritty niin luulen että tämä horjuttaa merkittävällä tavalla luottamusta eduskuntaan

siinä mielessä herää kysymys siitä mikä mahtoikaan olla esimerkiksi ukrainan kriisin tausta myös näissä asioissa mitä siellä taustalla tapahtui

sosiaali ja terveysvaliokunta piti hyvänä että eettistä tai uskonnollista vapautta tulee kunnioittaa mutta vain työjärjestelyn kautta

lapsiasiavaltuutettu kiinnitti tälle työryhmälle antamassaan selvityksessä huomiota siihen että sosiaalityöntekijöillä on liian suuri työtaakka eikä heillä ole aikaa käytännössä tavata näitä lapsia

arvoisa puhemies

mutta arvoisa puhemies minulla ei olisi mitään sitä vastaan että me liittyisimme naton jäseneksi mikäli pystyttäisiin takaamaan se että me emme ole osallisia toisten holtittomiin kriiseihin ja siitä minua ei ole saatu vakuutettua

vähävarainen työtön tai vähätuloinen kun ei saa pankista esimerkiksi luottokorttia on pikavippi usein ainoa vaihtoehto taloudelliseen hätään tai hetkellisen mielijohteen mukaiseen törsäämiseen

laman jälkeisinä aikoina kotipalvelun loppuminen on johtanut joidenkin arvioiden mukaan jopa kasvavaan lasten ja nuorten perheen ulkopuolelle sijoittamiseen mikä on kyllä käsi kädessä kulkenut näitten kotipalvelujen loppumisen kanssa

siinä mielessä meidän tulee yhteisesti sopia että tämmöinen vaikka se jonkun kymmenen miljoonaa euroa maksaakin korjataan ja saadaan luottamus palautumaan tältä osin

olisin ben zyskowiczilta kysynyt vielä siitä kun kerran mainitsitte että uskotte että kreikka ei tule selviämään veloistaan jossain vaiheessa se kaatuu että nyt ostetaan aikaa pankeille ja joillekin muille maille

olisin myös halunnut semmoisen näkökulman nostaa esille että tällaisia tapauksia varten olisi hyvä jos suomessakin olisi mahdollisuus esimerkiksi yhteiskanteeseen ja saada yhteiskanteen keinoin välineitä taistella suurempia vastaan

yksi tärkeä kohta siellä kuitenkin suomalaisen veronmaksajan näkökannalta ovat kepan alla olevat kehitysapujärjestöt jotka ovat yleensä suomalaisia toimijoita ja suomalaisia henkilöitä

esimerkkinä vain että jos baltiassa tulisi jonkinnäköinen kriisitilanne venäjän kanssa niin tarkoittaisiko se silloin sitä että suomi olisi täysimittaisesti pian sodassa tämän kriisin kautta koska eihän se rajoitu pelkästään aseapuun vaan tulee jopa sodanjulistus jossain vaiheessa jos kriisit menevät tarpeeksi pitkälle

lähtökohtaisesti työjärjestelyt eivät kaikkien kohdalla toteudu

haluaisin muutaman asian nostaa esille tästä kuntajakouudistuksesta ennen kaikkea

mielestäni nykyinen pikavippitoiminta ei eroa juuri rikollisjärjestön harjoittamasta kiskonnasta muulla tavoin kuin toimittamalla perinnän inhimillisemmin

siinä mielessä aina ennalta ehkäisevä työ on hyödyllisempää ja inhimillisempää jos hallitus siihen varoja myös osoittaa

sormien katkomisen sijasta pikavippiloukkuun jäänyt haastetaan käräjäoikeuteen nyljettäväksi useimmiten vieläpä samojen pikavippiyritysten omistamien perintäfirmojen toimesta

lähes kaikissa euroopan maissa terveydenhuollon henkilökunnalla on lakisääteinen oikeus eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella kieltäytyä osallistumasta raskaudenkeskeytyksiin

ymmärrän tämän että koko maan laajuisen kuntarakenneuudistuksen tarkoitus on taata peruspalvelut joka kuntaan ja pitäjään ja saada niistä elinvoimaisia

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

on erittäin tervetullutta että hallitukselta tulee esitys tästä sosiaalihuollon ammattihenkilöstön lain muuttamisesta jossa parannetaan asiakkaan oikeutta saada ammattihenkilöltä palveluita joita hän tarvitsee

tässä keskustelussa hallituksen lisätalousarviosta pääosaan nousee selkeästi tämä talvivaaran ja terrafamen tulevaisuus ja toisena tietenkin laajemmin katsottuna suomen työllisyystilanne

itse ainakin uskon siihen että kyllä sitä aikaa ostavat nämä saksalaiset ja ranskalaiset omilla rahoillaan mutta miksi meidän pitää olla tukemassa heidän epäjohdonmukaista politiikkaansa

nimittäin vaikka edustaja salonen aikaisemmassa puheenvuorossa mainitsi että tässä sosiaalilain uudistuksessa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi tämmöiseen termiin kuin huoltokiusaaminen tai vieraannuttaminen sitä ei silti tästä kirjasta ikävä kyllä löydy

siksi jätän arvoisien eduskuntakollegoiden mietittäväksi

tämän johdosta tämä hallituksen esitys on hyvä askel vähävaraisen pikavippejä ottavan tai heidän vanhempiensa takaisinmaksua ja oikeusturvaa ajatellen

tämä on täältä vantaalta ja helsingistä katsottuna aivan looginen ajattelutapa ja ymmärrän hallituksen toimet sen suhteen

ikään kuin suomi olisi terveydenhuollon kehitysmaa jossa aborttia hakeva ei saisi hoitoa mikäli hoitohenkilöstön omantunnonvapaus säädettäisiin

oletko sinä valmis kantamaan vastuun siitä kun tilinteon aika tulee että ervv ja evm epäonnistuvat ja ainoiksi voittajiksi valikoituu joukko eurooppalaisia pankkeja

mielestäni jos tämä sosiaalihuollon työntekijän sijaisuus paranee sillä että siihen vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto niin se on erittäin iso edistysaskel ja tälleen mututuntumana luulen että se myös jo riittää tässä vaiheessa tässä lakiesityksessä

mutta samanaikaisesti jos puhutaan kuitenkin tämän helsingin seudun ja metropolialueen kuntien yhdistämisen tarpeesta niin ikään kuin niillä olisi sellaisia tarpeita ja ongelmia joita ei saada hoidettua esimerkiksi tarvittavalla lainsäädäntöuudistuksella

toivottavasti lakimuutos saa aikaiseksi myös sen että tällä alalla röyhkeimmin vähävaraisia riistäneet yrittäjät poistuisivat luottomarkkinoilta ja pikavippiala saisi arvostetumman mielikuvan kansalaisten keskuudessa